tästä syystä johtuen tässä puoliväli istunnon linjauspaperissa lukee että hallitus on halukas tukemaan vakautta ja työpaikkojen määrää lisäävän sopimuksen syntymistä mikäli siihen tahtoa on

näillä päätöksillä joidenkin verojen lasku joidenkin nosto kotitalousvähennyksen rukkaaminen ei meille ollut sinänsä itseisarvoa

täällä on useampaan otteeseen viime keväänäkin arvosteltu allekirjoittanutta ja hallitusta siitä että meidän bkt arviomme eivät ole osuneet oikeaan

mutta ehkä yleisemmin voisi sanoa että vaikka asioista moni voi olla eri mieltä niin ei kannata lähteä arvostelemaan niitä puolueita kuten nyt vaikkapa kristillisdemokraatteja jotka ovat olleet tekemässä vaikeita päätöksiä

meillä on huomattavia eroja kuntatyöntekijöiden työoloissa eri kunnissa osittain johtuen siitä että meillä on taloudellisesti vahvoja kuntia hyvää johtamista on taloudellisesti heikkoja kuntia ja huonoa johtamista ja nyt vain pitää saada tämän rakenteen hallinnon mikä on sinänsä vain väline ohella levitettyä näitä parhaita laadullisia käytäntöjä

sitten käytämme ihan tervettä järkeä että mikä sopii tähän aikaan

kyllä siitä voi poliitikkoja arvostella mutta me tietenkin tuomme vain sen tiedon jonka paras asiantuntemus suomessa virkatyönä tuottaa

se on selvä ja tästä ei varmasti ole epäselvyyttä kenenkään kanssa että kukaan ei tykkää siitä että euroopassa on maita jotka ovat hoitaneet taloutensa niin huonosti että toisten pitää auttaa

tasavallan presidentti on varmasti yhteydessä omaan virkaveljeensä jos tulee senkaltaisia asioita joilla on merkittävä vaikutus suomeen tai tulee semmoisia tilanteita joissa on täysin välttämätöntä että valtion johto keskustelee toisen valtion johdon kanssa

me esitimme omia painopisteitä ja sitten joitakin kysymyksiä myös tähän kestävän kehityksen hallintoon liittyen mutta valitettavasti emme saaneet kovin tarkkoja vastauksia

jos sitten menettäisimme vastuuttoman talouspolitiikan seurauksena parhaimman luottoluokituksen sillä todennäköisesti olisi vaikutus keskipitkällä aikavälillä nimenomaan siihen että me menettäisimme veronmaksajien rahaa korkeampina valtionvelan korkoina ja yritykset menettäisivät kilpailukykyään korkeampina korkoina

me tiedämme että meillä on valtavan hienot vuosikymmenten investoinnit tässä maassa on maailman parhaiten koulutettu kansakunta hyvin toimiva innovaatiojärjestelmä meillä on huippuluokan teknologiajohtajayritykset ja sitten on stabiili hyvinvointiyhteiskunta mutta me emme saa näille neljälle sijoitetulle pääomalle riittävästi tuottoa ei siis ole riittävästi palkanmaksajia

jos nyt katsotaan mitä komissio on todennut niin komissio totesi muun muassa maanantaina ja tiistaina että suomi on euroopan unionin elvyttävin maa että kannattaa lukea ihan oikeasti

bkt arvioita ei koskaan toivon mukaan ole ei ainakaan minun aikanani poliittisesti näpelöity eikä niitä koskaan tulla myöskään ei ainakaan minun aikanani poliittisesti näpelöimään vaan me perustamme sekä työllisyyden että muun yhteiskunnan talouskehityksen ennustamisen siihen virkavastuulla tehtyyn parhaaseen asiantuntemukseen mikä meillä on käytettävissä

mutta me porukalla teemme sellaisia päätöksiä jotka ovat a uskottavia b mittakaavassa oikeita ja c niin hyviä että me jokainen voimme tuntea että suomi menee eteenpäin

eli me haluamme tietoisesti lähteä taistelemaan uudistuvan teollisuuden puolesta uusiutuvien yritysten puolesta uusien työpaikkojen puolesta ja sitä kautta vahvistamaan työteliästä työtä arvostavaa suomea joka on edellytys sille että suomi on hyvinvointiyhteiskunta myös tulevina vuosina

toivon mukaan tämä tilanne tästä hellittää ja rauhoittuu ja päästäisiin ihan normaaliin kanssakäymiseen tulevien viikkojen ja kuukausien aikana

mutta saattoi ehkä olla sitten että agenda täyttyi muilla asioilla

edustaja backman listasi niitä keinoja joita perussuomalainen puolue on eduskunnassa esittänyt ja ne ovat tietysti luettavissa esimerkiksi perussuomalaisen puolueen kotisivuilta

ehkä se jäsentynein osa on se että ne päätökset ja sopimukset joita on tehty tällä hetkellä hallitusten välisinä tuotaisiin perussopimusten eli eu sopimusten sisään

sitten katsotaan pragmaattisesti esimerkiksi palkkaneuvottelut

olisi ollut tosi raju päätös suomen hallitukselta sanoa että kaikki ne talousasiantuntijat joita vaikkapa euroopan keskuspankissa on ovat väärässä tai että suomen pankki on täysin väärässä ja suomen oppositio on ainoa joka on oikeassa

semmoisissa tilanteissa missä valtio ei saa markkinoilta lainaa kuten nyt vaikka kreikka tyyppinen ratkaisu tai sitten silloin kun valtion alueella toimivat pankit tarvitsevat pääomitusta

olisiko helpompi neuvotella palkkoja jos ostovoima olisi pienempi tuloverotuksen kiristämisen seurauksena tai ensi vuodelle tulleita maksujen korotuksia ei kompensoitaisi

sosialidemokraatit ovat tässä tarastin ryhmässä nyt miettimässä näitä kaikkia asioita että antaahan sieltä nyt tulla sitten ne vastaukset

kyllä se niin on mitä tuossa ministeri pekkarinenkin äsken omassa puheenvuorossaan totesi että jos suomi yksipuolisesti tämmöisen ratkaisun tekisi niin se olisi kyllä erittäin huono asia suomelle

se että suomessa on laajapohjainen hallitus joka pystyy tekemään tämänkaltaisia päätöksiä lähettää myös vahvan viestin maailmalle että suomi hoitaa asiansa

puhemies

mutta onneksi se tieto minkä itse olen saanut pankeista on toisenlainen eli siis sellainen että pankit hyvin mielellään neuvottelevat nimenomaan velallistensa kanssa koska se on kaikkien etu

me kaikki voimme spekuloida ja niin minäkin sanoin että tämä vuosi voi olla vielä huonompi kuin suhdannekatsauksessa on ollut varsinkin kun emme tiedä kuinka nopeasti suomen talous pääsee jossakin puolin maailmaa olleisiin vihreisiin oraisiin

kun valtio päättää että pankkeja pitää pääomittaa että pankkeja ei päästetä konkurssiin mutta valtio ei pysty itse hankkimaan rahaa markkinoilta silloin se pystyy turvautumaan tähän

tässä ei ole muille asiaa seuraaville tahoille minkäännäköistä hallitusoppositio rintamaa vaan tätä uudistustarvetta mietitään porukalla

sitten varmasti on erilaisia mielipiteitä eri ihmisillä mitä muuta perussopimusten muutokset voisivat pitää sisällään mutta välttämättä se ei kovin suurta muutosta toisi

arvoisa puhemies

meidän prioriteettimme oli maaseudun kehittämisen rahojen kasvattaminen ja siinä me onnistuimme samaan aikaan kun ajoimme budjettileikkauksia ja kilpailukykyrahoituksen kasvua

olisi aika vaikea neuvotella ainakin nimellispalkkakorotuspyynnöt olisivat suurempia ja näin ollen tulisi ehkä mahdollisesti korkeampia palkankorotuksia mikä mahdollisesti johtaisi kasvavaan työttömyyteen

oikeastaan se selkein muutos on tämä pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen eli se oli jo silloin hyvin ajankohtaista ja silloin sitä rakennettiin

ei ole tätä pohdittu että veronsaajien joukkoa lähdettäisiin laajentamaan koska meillä on järjestelmä jossa sitten valtio ohjaa osan saamistaan verotuloista kunnille suoraan valtionosuuksien kautta eli toisaalta jos sitten veronsaajien joukkoa laajennettaisiin se tarkoittaisi sitä että pitäisi varmasti valtionosuuspuolellakin tehdä muutoksia

meille laajapohjaisuus ei ole poliittisen päätöksenteon kyvyttömyyden osoitus vaan laajapohjaisuus tarkoittaa sitä että me pystymme sitouttamaan laajan osan suomea vaikeiden ratkaisujen tekemiseen ratkaisujen jotka vievät tätä maata eteenpäin

olisi ollut todella kova päätös meiltä sanoa että kansainvälinen valuuttarahasto euroopan keskuspankki suomen pankki kaikki eurooppalaiset maat ovat väärässä ja suomen oppositio on yksin oikeassa ja me tukeudumme suomen opposition talousnäkemyksiin

haluaisin vaan kysymyksen alkukommentteihin todeta sen että voi olla ihan terveellistä käydä katsomassa eri puolueiden vaalibudjettien kokoa ennen kuin lähtee sanomaan mitä rahalla on saatu

mutta ihan noin niin kuin tutkimukseenkin perustuen ja sitten toisaalta yrityskentän omaan arvioon perustuen

komissio heräsi näihin kysymyksiin vasta sen jälkeen kun me olimme antaneet budjettiesityksen joka on siis yhä edelleen euroopan elvyttävimpiä

jos on kysymys kansainvälisestä sopimuksesta se saattaa muuttaa tilannetta mutta enpä uskalla ottaa tältä seisomalta kantaa siihen onko se siitä huolimatta suomen etu

eli he pystyvät saamaan maksuaikaa siirtämään lyhennyksiä tuonnemmaksi ja alhaisen korkotason aikana ei ole samanlaista ongelmaa kuin vaikkapa edellisen laman aikana

mutta siinäkin tapauksessa sille valtiolle asetetaan tiukat ehdot käytännössä vyö ja henkselit aivan kuten kreikalle tehtiin

arvoisa herra puhemies

jos me nyt olisimme onnistuneet kilpailukykyrahoituksessa maaseudun kehittämisrahojen kasvattamisessa budjettileikkauksessa ja sitten vielä oltaisiin saatu lisää rahaa tai sama määrä kuin aikaisemmin alue ja rakennepuolella niin en minä nyt oikein ymmärrä miten semmoinen taikatemppu oltaisiin voitu tehdä

arvoisa puhemies

tuohon edelliseen kysymykseen kun kysyitte miksi emme tue teollisuutta

hallitushan ei tietysti voi pakottaa ketään työllistämään toista tai tekemään investointeja mutta sen me tiedämme että tällä hetkellä me menetämme työpaikkoja ja se ei johdu pelkästään taloussuhdanteista vaan se johtuu monesta muusta kysymyksestä lähinnä rakenteellisista ongelmista eli että suomeen ei katoavien alojen tai työpaikkojen rinnalle synny uutta tänne ei investoida ja sen takia juuri tämä koko verouudistus tehdään jotta ilmapiiri muuttuisi jotta ihan konkreettiset kouriintuntuvat mahdollisuudet investoida ja palkata toisia ihmisiä töihin paranisivat

totean vaan sen vielä loppuun tästä tuloverokohdasta että kannattaa siis todellakin suhteuttaa siihen mitä kaikkea on tehty jotta saadaan se oikea kuva

pekkarinen voi jatkaa vielä mitä on tehty syksyn jälkeen täsmennyksinä jotta pystymme turvaamaan työpaikat ja yritysten rahoituksen

se todennäköisesti siirtäisi toimintoja ulkomaille palkkaisi ulkomaalaisia työntekijöitä ulkomailla enemmän eikä suomalaisia suomessa se ei myöskään pystyisi investoimaan suomeen eikä suomalaisiin työpaikkoihin

se olisi ollut todella kova päätös

me olemme selvittäneet sokeriveron käyttöä

eli täysin riippuu siitä minkälainen kansainvälinen sopimus tai järjestelmä otettaisiin käyttöön mutta en uskalla luvata tältä seisomalta että se olisi suomen talouden kannalta edullista

yhteisöveron alentaminen on ehkä yksinkertaisin keino lisätä yritysten kilpailukykyä sillon ku se on kyse silloin kun veroinstrumenttia halutaan käyttää

mehän juuri poistimme kelamaksun mitä sosialidemokraatit vastustivat ja se kohdistuu teollisuuteen ja kaikkiin muihinkin jotka palkkaavat toisia ihmisiä töihin

mutta tästä arvonlisäverosta sanoisin vain sen verran että totta kai yhden prosenttiyksikön välillisen veron nosto voi vaikuttaa hintoihin mutta ei lähestulkoonkaan kaikissa tuotteissa tai kaikissa palveluissa

me siis poistimme työllistämisveron joka oli kela maksu ja sen korvaaminen energiaverolla ei ollut mikään hätäratkaisu vaan se oli tietoinen ratkaisu

hallituksella on tavoitteena se mikä tuossa aiemmin jo tuli esille että suomi voisi olla edelläkävijä ympäristötehokkaan kasvavan kaivostoiminnan maana jossa työpaikkoja ja verotuloja voi tulla kaivannaisteollisuudesta mutta se on tehokkain mahdollinen

kun en ihan tarkkaan muista yksityiskohtia mitä kollegani donald tusk on esittänyt energiaunionista en ota siihen kantaa mutta meillä on samankaltaisia ajatuksia siinä mielessä että ensinnäkin me tarvitsemme lisää energiantuotantoa euroopassa erityisesti uusiutuvaa energiaa biopolttoaineita sitten me tarvitsemme tällä hetkellä käytössä olemattomien vaikkapa kaasuesiintymien käyttöä ja sitten me tarvitsemme kolmanneksi vielä kytkyjä siis kaasuputkia euroopan maiden sisällä sähkölinkkejä euroopan maiden sisällä vähän niin kuin tämän pohjoismaisen nord poolin tapaan ja neljäntenä vielä me tarvitsemme mahdollisuutta tuoda energiaa muualtakin kuin yhdestä ilmansuunnasta

ei tässä kukaan ole ainakaan itselleen mitään etua hakenut mutta olemme hakeneet etua suomen valtiolle suomen kansalaisille suomalaiselle työllisyydelle kantamalla vastuun erittäin vaikeassa paikassa

yritetään saada tämä verokokonaisuus nyt parempaan kuntoon kuin se tällä hetkellä on tai se on nyt vuosikausia suomessa ollut

eli kyseinen valtio on siinä tilanteessa että se joko päästää pankit nurin sitten me kaikki toivomme että sillä ei ole seurausvaikutuksia ole se raha vakaudelle

ei se ole mikään tekninen ratkaisu vaan se on poliittinen ratkaisu ihan samalla tavalla kuin suomi on osallistunut nato operaatioihin vaikkapa afganistanissa tai missä hyvänsä

se on läpinäkyvä ja se tarkoittaa sitä että kun yritys ja sen työntekijät tekevät hyvää työtä ja saavat voittoa sitä voittoa verotetaan vähemmän jotta sillä yrityksellä on varaa maksaa palkkoja enemmän tai toisaalta sitten tehdä omilla rahoilla investointeja

yksikään muu maa ei olisi hyväksynyt sitä että suomi saa kaiken siis kaikki kasvaa sillä maalla joka ajaa aggressiivisimmin budjettileikkauksia

sen käyttöönotossa on tiettyjä ongelmia eli esimerkiksi sellaisia ongelmia että kaikista tuotteista ei ole saatavissa sokeritietoja tai energiatietoja

haluamme satsata osaamiseen avoimeen yhteiskuntaan kilpailukykyyn ja sen takia muun muassa palkkaratkaisut ja yhteisöverokevennykset on tehty jotta suomalainen työ kannattaisi ja teollisuus pärjäisi suomessa

jos ymmärsin oikein edustaja tarkoitti mitä veroja korotetaan tuloveronkevennyksen vastinpariksi ja kelan otetaan nyt tämä tähän yhteyteen

tämä vero on hallituksessa hyväksytty ja otettu käyttöön

markkinoille ja koko ympäröivään yhteiskuntaan välitimme viestin että me helpotamme syvän laman aikana työllistämistä poistamalla ihmisen työllistämiseen suoraan liittyvän maksun mutta tulemme kompensoimaan verotulon menetyksen korottamalla sitten muita välillisiä veroja

nyt kun on aika tasapainottaa me siirrämme veropainetta sinne kulutus ympäristöpuolelle energiapuolelle ja teemme erillisen veroleikkurin niille teollisuusyrityksille jotka käyttävät todella paljon energiaa jotta se on niille kilpailukykyisempi kuin muut

se on ihan selvä että sillä myös kerätään paljon rahaa ja mitä enemmän siitä arvonlisäveron korotuksen piiristä suljetaan pois palveluja tai tuotteita sitä vähemmän sillä saa rahaa

eurooppalaiselle rahoitusvakaudelle tai sitten on näin että valtio päättää pelastaa pankit eli kokee että se on pienempi riski omalle taloudelle ja ympäröivälle taloudelle

tässä on vain vähemmän sotaisasta asiassa kysymys eli ilmatilan valvonnasta tässä tapauksessa yhdessä ruotsin kanssa ja mahdollisesti muiden pohjoismaiden kanssa

mutta sen pitää olla myös entistä enemmän kannustava vastaanottamaan sekä pienipalkkaista työtä että pyrkimään suuripalkkaisempiin töihin ja toisaalta menestymään myös yrittäjänä

sitten me voisimme ajatella että niihin tuotteisiin joissa ei niitä ole pakotetaan sellaiset tiedot laittamaan nostamalla vero riittävän korkealle mutta siinä saattaa tulla muita eu säännöksiä vastaan

paljon on tehty mutta valitettavasti pitää todeta myös se että ihan kaikkiin perusteltuihin rahan vaateisiin ei pystytä sanomaan kyllä koska meidän pitää pitää terveestä taloudesta kiinni koska se on ainoa keino turvata hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus

osa pankeista lisää luotonantoa siis suomalaisista pankeista kaikkien pankkien tilannetta minä en nyt tiedä mutta olen kuullut muutamasta suomessa toimivasta pankista jotka ovat lisänneet nimenomaan pk sektorin luotonantoa ihan viimeisenkin vuoden aikana mutta siitä huolimatta kysyntää on enemmän kuin tarjontaa

toki me olisimme voineet priorisoida aluekehitysmäärärahoja maaseudun kustannuksella mutta me pidimme viljelijöitten ja maaseudun kehittämistä nyt tässä tapauksessa prioriteettina